me voimme kaikki tehdä toimia ja haastaa toinen toisiamme niin työpaikoilla kuin myös yhteiskunnassa katsomaan mitenkä ikääntyneet meillä voivat

meillähän on kuntarakennelaissa säädetty viiden vuoden irtisanomissuoja niille jotka liitoskunnissa siirtyvät toiseen kuntaan viranhaltijoina mutta tässä sote uudistuksessa tällaista suojaa ei henkilöstöllä ole ja kysynkin nyt sitten hoitohenkilöstön puolesta että millä tavalla sote uudistuksessa huomioidaan se että työtä riittää kaikille eikä turhia irtisanomisia sitten tule koska laki ei anna tällaista irtisanomissuojaa

yleisesti muutamalla sanalla kielitaidosta

maahanmuuttajien osuus sosiaali ja terveysalan työvoimasta on edelleen hyvin vähäinen mutta tulevaisuudessa alalla työskentelevien maahanmuuttajataustaisten määrä lisääntyy

edustaja kahvit

poliisin nopeusvalvontaa yritetään kiertää kaikin keinoin

tu r

suhtaudun huvittuneesti välillä tähän automaattiseen liikenteenvalvontaan

kun ennen oli tutkanpaljastimet nyt meillä on entistä tehokkaampia navigaattoreita joihin voi automaattisesti kytkeä paljastimen joka kertoo missä nämä tolpat ovat

sosiaali ja terveysalan rekrytoinneissa ammattitaito on painanut kielitaitoa enemmän riippumatta siitä onko työntekijän koulutus hankittu suomessa vai muualla

tässä käsillä olevassa kansalaisaloitteessa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta käsitellään tärkeänä kysymyksenä lapsen aseman parantamista asianmukaisemmilla rangaistuskäytännöillä

en saanut sakkoa niin kuin hiltunen vaan sain kirjeen poliisilta viikon kuluttua siitä kun tämä asia tapahtui vaikka minulle sanottiin että voit odottaa vuoden loppuun ei kukaan niitä kameroita tarkista et sinä sieltä mitään sakkoa tule saamaan

lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten tuomioiden alhainen pituus on aiheuttanut julkisuudessa runsaasti keskustelua

esityksessä on paljon asioita luettavana elikkä kaikkea en mitenkään ole ehtinyt vielä edes lukea mutta on hyvä että vammaisten asia tulee tässä esille ja yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminenhan on ollut yksi edellytys sille että suomi voi ratifioida ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen

kuitenkin aivan kuten aloitteessakin todetaan lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa on kysymys vakavista perus ja ihmisoikeuksien loukkauksista

tältä kannalta merkityksellisiä ovat erityisesti perustuslaissa suojatut oikeudet henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan

arvoisa puhemies

työn sujumisen ja ristiriitojen välttämisen vuoksi myös monikulttuurisuuskoulutus työpaikoilla on nähty tarpeellisena sekä maahanmuuttajille että koko työyhteisölle

hallitusohjelman tavoitteena on selvittää että rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua ja että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen

siitä epätasa arvosta mitä vastaan on tullut ja mitä on havainnut totean että todellakin neuvoja ja jopa sitä oikeusapua on hyvin vaikea saada jopa löytää ja on tärkeää että näitä asioita tähdennetään ja heillä on sitten mahdollisuus myös saada apua asioihinsa

lisäksi lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkistetaan

lainsäädäntömenettelyn ensiasteeksi olen myös itse tehnyt lakialoitteen lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistusasteikon nostamiseksi

kysyisin tästä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenkuvasta

potilasturvallisuuden ja hoitotyön laadun josta jo aikaisemminkin mainitsin varmistamiseksi sosiaali ja terveysalalle olisi luotava yhtenäiset kriteerit suomen kielen opetukselle

kuinka paljon on odotettavissa että tämä yhdenvertaisuusvaltuutettu juuri korvaa esimerkiksi vanhusasiamiehen ja vammaisasiamiehen toimenkuvia joista on kovasti puhuttu suomessa viime vuosina

joka tapauksessa haluan ainakin kaikille vapaaehtoistyössä toimiville ja urheiluseuroille välittää sellaisen viestin että missään nimessä ei haluta vaikeuttaa heidän toimintaansa

arvoisa puhemies

heillähän ei ole tällaista toimenkuvaa mutta työtä sitten tulee tälle yhdenvertaisuusvaltuutetulle heidän asioitaan selvitettäessä ja hoidettaessa

maahanmuuton lisääntyessä sosiaali ja ter veysalan englanninkielinen koulutus on perusteltua mutta se ei auta suomenkielisiä sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaita

yhtenä englanninkielisen koulutuksen ongelmana on myös pidetty suomessa koulutetun työvoiman siirtymistä toisiin maihin

elikkä tervettä keskusteluahan me täällä käymme ja joudumme miettimään ja se on ihan totta näin että eihän tuttavallisuus voi olla sen merkki että ihminen on täysin luotettava

aloitteen tarkoituksena on lapsen aseman parantaminen asianmukaisemmalla rangaistuskäytännöllä sekä rangaistuskäytännön yhdenmukaistaminen törkeissä lapsiin kohdistuvissa seksuaalisissa hyväksikäyttörikoksissa

tämä lakiesitys ohjaa suomeen tulevat hoitoalan työntekijät sinne työkentälle ja siellä saatavan kielitaitokoulutuksen piiriin

emmehän me tiedä mitä meissä oikein piilee

se tarkoittaa sitä että hoitohenkilökunta itse ohjaa ja neuvoo ja opettaa myös sitä kieltä näille uusille hoitotyön tekijöille

hoitotyö on hektistä tilanteet vaihtelevat ja siellä ei pysty keskittymään niin tärkeää kuin onkin ohjata sitä työkaveria välttämättä siihen kielitaidon opettamiseen ja vaara vaanii millilitroissa ja milligrammoissa

tässä kansalaisaloitteessa on siis se tärkeä aiheellisuus että ehdotetun muutoksen myötä rangaistus törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä olisi ehdotonta vankeutta

se on hieno asia että voi kertoa että kykenee ja pystyy toimimaan rehellisesti ja luonnollisesti ja luotettavasti sairaiden vanhusten nuorten tai lasten parissa

eikö nyt olekin ministeri niin että tässä uudessa kuntalaissa myös nuorisovaltuustojen roolia vahvistetaan entisestään ja se on se merkki että nuorten ääni täytyy saada esiin

muun muassa lääketurvallisuus on vaarassa siinä jos kielitaito ei ole kohdallaan ja pienestä virheestä voi kasvaa äärettömän suuria lumipalloja ja potilasvahinko on silloin valmis

tässä tietysti tämä joukkoistamisen huono puoli paljastui että ainoastaan oli mahdollista vastata sähköisesti netin kautta ja että kirjepostilla esimerkiksi ei

arvoisa puhemies

kuntoutus ja sairauspäivärahan korottamatta jättäminen on puolestaan ristiriidassa työelämään pääsyn tukemisen ja siellä pysymisen kannustamisen kanssa

selväksi epäkohdaksi on myös jäämässä työmarkkinatuen tarveharkinta

lisäksi työmarkkinatuen tarveharkinta toimii pahimmillaan kannustinloukkuna

esimerkiksi perheen molempien vanhempien työttöminä ollessa toisen osapuolen vastaanottama työ voi alentaa perheen kokonaistuloja ja tehdä molempien työttöminä kotona pysymisestä kannustavamman vaihtoehdon

koko toimeentuloturvajärjestelmän oikeudenmukaisuuden vuoksi perussuomalaisten mielestä myös kuntoutus sairaus ja vanhempainrahoihin on tehtävä työttömyysturvaa vastaava korotus

ehdotamme vastalauseessamme lausumaehdotusta että hallitus ryhtyisi valmistelemaan näitä asioita

urheilulla voimme luoda uusia kavereita ja sinne on jokainen tervetullut ja siellä ei ole mitään merkitystä sillä minkä värinen olet mikä sinun nimesi on kaikki ovat tervetulleita

lapset ja nuoret ovat ne jotka muuttavat maailmaa

kouluissa on kiva koulu ohjelmia ja tänä päivänä hyvin varhain puututaan siihen jos esiintyy kiusaamista tai vaikkapa rasismia

kiitos tästä aloitteesta

hyvinvointia ei voi jättää yritysten varaan koska niiden tehtävä on tuottaa voittoa ei huolehtia yhteiskunnasta

nykytaloutta kuvaavana valtavirtailmiönä verosuunnittelu ja siirtohinnoittelu herättävät vakavia kysymyksiä sekä yritystoiminnan että verolainsäädännön eettisyydestä

yleisimpiä nämä muistisairaudet ovat juuri vanhuksilla

vanhainkodista omille teilleen lähtevistä vanhuksista saamme lukea varsinkin talviaikaan liki päivittäin lehdestä

mitä sanotte hyvä pääministeri verosuunnittelun ja siirtohinnoittelun asemasta ja vaikutuksesta ja siitä kuinka sitä voisi kehittää verolainsäädännöllä oikeudenmukaisemmaksi

suurin osa harhailemaan lähteneistä ja kadonneista löydetään toki etsintöjen jälkeen mutta moni saattaa jäädä sille tielleen ja kuolla kylmässä vaikkapa sinne puunjuuren viereen

se on ihan se toiminnallisuuden ja toiminnan tarve mielekästä tekemistä puuttuu ja liikkumaan tottunut ikääntynyt vanhus ei ehkä pääsekään siellä laitoksessa toteuttamaan itseänsä ja toimimaan aktiivisesti

muistisairas ajattelee usein että lähtee töihin tai lähtee hakemaan vaikkapa vaimoaan tai puolisoaan juna asemalta

täällä on tosi hyviä puheenvuoroja käytetty potilasturvallisuudesta joka vääjäämättä on noussut tämän esityksen myötä keskusteluun

vanhuslaissahan on todellakin määritelty ja korostettu kuntoutuksen ja toimintakyvyn ylläpitoa liikunnan keinoin mutta resurssejahan siellä ei todellisuudessa ole ei meillä ole kuntohoitajia laitoksissa

hallitus on omalla politiikallaan ajanut ihmisiä siihen että me kaikki kaivamme kuvettamme myös ensi lauantaina

kysyisin teiltä ministeri

mitenkä tämä ohjelma mahdollisesti tulevaisuudessa jatkuu päivitetäänkö tätä vai millä tavalla näihin tärkeisiin asioihin kiinnitetään edelleenkin huomiota

siellä paikallistasolla analysoidaan ennakoidaan ja estetään ja pidetään ihan kirjaa siitä millaisia vaaratilanteita siellä paikan päällä on sattunut

tämä on erittäin hyvä tapa ohjata rahaa sinne mihinkä sitä tarvitaan

tässä strategiassahan on otettu mallia muun muassa lentoturvallisuudesta sitä on käytetty niin kuin ydinosaamisena tässä millä tavalla siellä toimitaan kun jokainen pienikin väärä liike voi aiheuttaa katastrofaalisen potilasvahingon joka tuottaa suuria inhimillisiä kärsimyksiä niin sille henkilölle joka sen kohtaa kuin myös tietysti sille hoivapaikalle jossa se tapahtuu koska ei niistä vahingoista ikinä kukaan selviä ehjänä ne ovat äärettömän dramaattisia

todellakin tarkastusviraston rooli on valvoa puoluelain tarkoittamaa tukea ja vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyä sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista

jälleen kerran käsissämme on hyvä asiakirja ja valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt hyvää työtä siinä ja tarkastusvaliokunnan mietintö on asiallinen ja hyvä

olisin itsekin juuri tähän edustaja heinosen ottamaan asiaan ottanut kantaa elikkä kyllä mielestäni myös tämän vaalirahailmoitusten ilmoittamisen tulisi koskea muitakin kuin vain läpi päässeitä ehdokkaita ja niitä varalle päässeitä koska on hyvin tärkeää että niin äänestäjille kuin kaikille meille muillekin on tiedossa se kuka ketäkin rahoittaa

hyvä ministeri

hyvät kollegat

sen kun ministeri saa nyt iskostettua vielä kaikille hoitoalalla että muistakaa se aseptinen omatunto niin yhä useampi potilas selviää ilman vaikkapa vakavaa sairaalabakteeria

tarkoituksena on monipuolistaa valtion tukeman vuokra asuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja ja lisätä kohtuuvuokraisten asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa ottamalla käyttöön uusi lyhytkestoinen korkotukimalli

sinänsä on hyvä että tästäkin asiasta puhutaan juuri nyt koska vaalit ovat ovella ja kaikki miettivät sitä tulevaa vaalikampanjointiaan ja ehdottoman tärkeää on asioiden sujuvoittamiseksi kuten tässä valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksessakin kerrotaan asioiden dokumentointi ja papereiden ja kuittien tallettaminen koska ilman niitä on hyvin vaikea todellisuudessa kertoa kuka on avustanut ja mihinkä sitä rahaa on vaalikassassa palanut

tarkoitus on että uusi korkotuki kannustaa toimijoita sosiaaliseen vuokra asuntotuotantoon ja näin ollen pieni ja keskituloisille olisi nykyistä paremmin tarjolla kohtuuhintaisia asumisratkaisuja

ehdotuksen mukaan asunnoista perittävä kohtuullinen vuokra vahvistettaisiin korkotukilainan hyväksymispäätöksessä minkä jälkeen vuokria saisi korottaa vain indeksiperusteisesti

arvoisa herra puhemies

asuntopula koskettaa erityisesti pienipalkkaisia pääkaupunkiseudulla asuvia ja seudulle töihin tulevia ja muun muassa hoitoalan henkilöt pienipalkkaiset työntekijät ovat heitä

pääkaupunkiseudun korkeat vuokrat ja niiden myötä lisääntynyt asuntopula vaikuttavat toki työntekijöiden saatavuuteen varsinkin hoito ja hoivasektorilla

nostan tästä pohjoismaiden neuvoston toimintakertomuksesta esiin tämän sosiaalipolitiikan ja pidän hyvänä että hyvinvointivaliokunta on ottanut esille siellä varhaista puuttumista ja kuntoutusta ja lasten ja nuorten asioita

hyvä ministeri helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti helsingissä valtuustoaloitteen liittyen konttiasumiseen joka tarkoittaisi moduulirakenteita asunnottomuuden yhtenä vaihtoehtona

tämä tulevaisuus kuulostaa tänään kevätpäiväntasauspäivänä valoisalle kun meille kerrotaan että kotihoidon tukea ei todennäköisesti nyt leikata ja minusta se on hieno asia koska isät ja äidithän päättävät itse tahollaan mikä on se paras ja toimivin ratkaisu juuri siinä omassa lapsiperheen arjessa ja näin sen pitää mennä jatkossakin että ei sanelupolitiikkaa

tässä lakialoitteessa esitetään että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistus korotetaan vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta eli samansuuruiseksi kuin törkeissä raiskausrikoksissa